ongelmia on ollut aikaisemmin esimerkiksi siinä että vaikka kela on ollut mukana työvoiman palvelukeskuksessa useissa tapauksissa näin ei ole ollut

kuitenkin kelan valtuustossa olen asiaa tiedustellut ja käsittääkseni kela on nyt myöskin sitoutunut olemaan läsnä näissä työvoiman palvelukeskuksissa ja se on erittäin hyvä asia

pitäisikö kunnan johtaa työvoiman palvelukeskusta pitäisikö työvoimahallinnon johtaa sitä vai pitäisikö typissä olla aivan oma johtajansa

minunkin on vielä muutama sana postista sanottava sillä eduskunnan on oltava huolissaan siitä mitä postin sisällä tapahtuu ja mikä on postin tulevaisuus

olen siihen itse yrittänyt vähän perehtyä ja huolestuttavia ovat olleet ne viestit kuten täällä on jo todettu että nämä henkilöstövähennykset ovat johtaneet postin viivästymisiin ylitöiden teettämisiin joiden seurauksesta sitten on jouduttu ottamaan takaisinkin näitä jo kertaalleen irtisanottuja työntekijöitä ja sitten sellaisiin kiertovuoroihin joissa ei ole huomioitu esimerkiksi naispuolisten postinjakajien tarvetta kierroksen aikana vaikka wcn käyttöön

mielestäni kuitenkin vielä on mietittävä kaikessa hyvässä myöskin näitä kriteereitä joiden pohjalta sitten työvoiman palvelukeskuksen asiakkaaksi tullaan

ymmärrän että jonkunlaiset kriteerit on tehtävä mutta on olemassa näiden kriteereiden ulkopuolellakin henkilöitä jotka tästä moniammatillisesta yhteistyöstä voisivat hyötyä

tiedän että osa näistä ongelmista kuuluu ministeri paaterolle mutta oikeastaan haluaisin kysyä voisivatko omistajaohjauksesta vastaava ministeri paatero ja viestintäministeri kiuru yhteistyössä keskittyä näihin postin ongelmiin

ja vielä olisin kysynyt ministeri kiurulta onko postin ydintehtävää ruuan jakaminen vanhuksille koska se on nyt asia jota posti selvästikin haluaa lisätä ja minusta itsestäni se kuulostaa vähän huolestuttavalta vanhusten näkökulmasta

tämä omaishoidon tuen mahdollinen verovapaus liittyy ihan yleiseenkin veropolitiikkaan ja siihen lähtökohtaan miten me suhtaudumme erilaisten etuuksien ja palkkioiden verovapauteen yleensä

tällä hetkellä suhtautuminen on ollut aika pidättyväistä

omaishoidon tukeen ja siihen liittyvään politiikkaan on pitkäaikaisesti liittynyt suuria kuntakohtaisia eroja ja uskon että me kaikki tiedämme ja koemme ne ongelmaksi

tämä palkkion verovapaus ei todennäköisesti kohdistuisi kovin tehokkaasti esimerkiksi näiden alueellisten erojen pienentämiseen ja ehkä lähtökohtaisesti sen pitäisi olla meidän ensisijainen tavoitteemme

haluan vielä muistuttaa että hallitusohjelmaan on kirjattu omaishoidon tuen verotuksen poistamisen arviointi ja sen lisäksi peruspalveluministeri on käynnistänyt omaishoidon kansallisen kehittämisohjelman ja siinä tarkastellaan paljon laajemminkin tätä ikääntyneiden ja muiden hoivaa tarvitsevien tilannetta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja peltokorpi kysyi mistä löydetään osaavia työntekijöitä

minun käsitykseni mukaan juuri työvoiman palvelukeskus on ollut erittäinkin houkutteleva työpaikka koska siellä tapa tehdä työtä on monen ammattilaisen mielestä ollut inhimillinen

itsemääräämisoikeutta vahvistava laki tulee erittäin tarpeeseen sillä tällä hetkellä itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvistä toimenpiteistä säädellään useassa eri laissa

on pystytty perehtymään henkilön asioihin esimerkiksi sosiaalityötä tai työvoimatyöskentelyä paremmin

mutta itsekin myönnän kantavani huolta niistä resursseista juuri sen takia että tällainen työ jossa selvitetään juurta jaksaen henkilön taustat katsotaan henkilön kokonaistilannetta ei ainoastaan työllistymistä vaan koko muuta elämäntilannetta työllisyyttä estäviä asioita sosiaalista puolta osaamispuolta vaatii aikaa

henkilöstön kannalta erityisen hyvää on se että heidän käyttämänsä itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteet saavat nyt selkeän lain selkänojan

ministeri ihalainen kertoi täällä että resurssejakin halutaan tähän työhön kohdistaa mutta samanaikaisesti tietenkin tiedämme että koska työttömyys pitkittyy tällä hetkellä niin asiakasvirtakin tulevaisuudessa varmasti tulee työvoiman palvelukeskuksiin kasvamaan

henkilöstö koulutetaan ja ohjeistetaan toimimaan sen mukaisesti

joten toivon että kun tätä asiaa nyt sitten eduskunnassa ja valiokunnissa käsitellään niin mietitään myöskin resurssien riittävyyttä ihan juurta jaksaen

esimerkiksi terveyskeskuksen päivystykseen saattaa tulla väkivaltainen potilas joka uhkaa sekä omaa että kaikkien muiden päivystyksessä olevien turvallisuutta

tuolloin on lähdettävä siitä että taataan kaikkien turvallisuus vaikka se vaatisi myös henkilökohtaiseen koskemat tomuuteen puuttumista tai vapauden rajoittamista

vaikka laki lähtökohtaisesti parantaa sosiaali ja terveystyössä olevien asemaa lakia sovellettaessa on huolehdittava edelleen myös siitä ettei henkilöstö esimerkiksi virkavirheen pelossa jätä tekemättä päätöksiä tarpeellisista toimenpiteistä

tällaisesta toiminnasta muun lainsäädännön yhteydessä voisi nostaa esimerkiksi tilanteet joissa tärkeä viranomaisten välinen tietojenvaihto voi häiriintyä tiukkojen salassapitovelvollisuuksien vuoksi

arvoisa puhemies

sillä että käytämme näihin henkilöihin aikaa hieman enemmän tässä vaiheessa on tietenkin sitten inhimillisesti nähden henkilön elämään iso parantava vaikutus ja tietenkin työttömien määrän vähentämiseen

yksi asia mistä vielä oikeastaan haluaisin ministeriltä kysyä tai oikeastaan ehkä muistuttaakin siitä on se että työvoiman palvelukeskuksissa on todella ollut nyt erilaisesti resursseja kuin esimerkiksi kuntien perussosiaalityössä tai työvoimapalveluissa muuten

esimerkiksi juuri erikoislääkäreitä on ollut mahdollisuus käyttää asiakkaita on ollut mahdollista käyttää erikoislääkäreillä ja nämä ovat voineet olla hyvinkin ratkaisevia siinä tilanteessa että on päästy kiinni työttömän terveydelliseen tilanteeseen

kaiken kaikkiaan kuten jo alussa totesin itsemääräämisoikeuslaki on tärkeä jokaisen yksilön henkilökohtaisia oikeuksia turvaava laki ja tätä lakiesitystä on odotettu

on minun mielestäni erittäin tärkeätä että terveydenhuolto tuodaan kunnat todella tuovat terveydenhuollon terveydenhoitajan sairaanhoitajan työvoiman palvelukeskuksen yhteyteen koska työttömien terveydentila on usein jäänyt aika retuperälle ja sitä on lähdettävä heti kohentamaan

mutta nämä erikoislääkärit joita usein tarvitaan täytyisi nyt varmistaa se että tähän olisi jatkossakin mahdollisuus koska se voi myöskin avata sitten silmiä esimerkiksi sille että työtehtävät joita henkilölle on tarjottu ovat täysin mahdottomia

ja ehkä sitten myöskin löytyy perusteita esimerkiksi eläkeselvittelyjen tekemiseen jatkossa

arvoisa puhemies

ymmärrän että työvoiman palvelukeskuksiin ei haluta muodostaa niin sanotusti tulppia eli työvoiman palvelukeskuksen pitäisi olla paikka josta sitten myöskin poistuu sinne työllisyyteen ihmisiä jotta sitten voidaan ottaa uusia tilalle ja sen takia on ollut tarkoituksenmukaista tehdä tällaista kriteeristöä ketkä sitten ovat työvoiman palvelukeskukseen kuuluvat asiakkaat

ajatuksena on tietenkin että te toimistoissa pystyttäisiin sitten jo näissä aikaisemmissa linjoissa palvelemaan työttömiksi jääneitä

voi olla siis henkilöitä jotka eivät täytä näitä kriteereitä mutta jotka ihan selkeästi eivät saa tarvitsemaansa palvelua te toimistolta ja joita myöskään sosiaalityöntekijä yksinään ei pysty auttamaan siinä tilanteessa

siksi mietin että jonkinnäköistä harkintaa voisi miettiä että olisi esimerkiksi vaikka sosiaalitoimiston lähete

ei tietenkään niin että ajatellaan että siirretään työvoiman palvelukeskukseen henkilöitä jotka sinne eivät selkeästikään kuulu mutta kyllähän nämä kriteerit väkisinkin jättävät ulkopuolelle sellaisiakin henkilöitä joita pystyttäisiin hyvinkin nopeasti tällaisella moniammatillisella yhteistyöllä auttamaan

salissa ovat tällä hetkellä varmasti eduskunnan yhteiskunta ja sosiaalipoliitikot koolla ja siksi on tärkeää että me puhumme nimenomaan tästä kokonaiskuvasta johon nämä yksittäiset päätökset vaikuttavat

mutta edustaja saarikolle on sanottava että meidän on oltava myöskin täsmällisiä siinä mistä puhumme

siksi meidän pitää keskustella siitä nyt kun tehdään näitä yksittäisiä päätöksiä lisääkö tämä vielä entisestään eriarvoisuutta ja murrammeko sitä kautta jotain perustavaa oleellista hyvinvointiyhteiskunnan pohjasta johon mielestäni tasa arvoisuus kuuluu

välillä tuntuu että mistä sadusta me oikein tänne olemme kukin tulleet sen verran erilaisia puheenvuorot ehkä ovat todellisuuteen verrattuna

nuori joka on välinpitämätön ja haluton työllistymään on helppo nakata ö luokkaan luokkaan jolle ei voi mitään kun omaa halua nuorella ei ole

he ovat nuoria jotka ovat lapsuudessaan eläneet olosuhteissa jotka ovat esimerkiksi perheväkivallan kautta jättäneet syvät jäljet kasvavaan lapseen

nämä nuoret ovat kokemansa kautta täysin lukossa

eivät he sanktioita tarvitse päinvastoin

he tarvitsevat rinnalleen turvallisen ja luotettavan ammattilaisen joka pitkäjänteisesti alkaa luoda perustaa nuoren tulevaisuudelle

on puhuttu rakkauden puolueesta ja tänään kuulimme äskeisessä debatissa kun puhuttiin raideliikennepuolueesta edustaja savolan puheenvuorossa

näiden nuorten kohdalla on aina kyse pitkästä ja tiiviistä asiakasprosessista johon meillä ei nykyisellään näytä olevan halua eikä varaa

siitä liikennepoliittisessa selonteossakin lienee kysymys sillä huomiota on kiinnitettävä siihen että ensimmäistä kertaa suomen historiassa raideliikenneinvestointeihin laitetaan enemmän rahaa kuin tieliikenteeseen

tämän vuoksi perusväylänpidosta huolehtimiseen on aiheellista etsiä tarvittavat ratkaisut rahoituksen löytymiseksi ja uusien toimintatapojen hyödyntämiseksi

oikeisiin paikkoihin tehdyt täsmäinvestoinnit voivat lisätä tieverkoston toimivuutta sujuvuutta ja turvallisuutta koko verkoston uusimista huokeammin

käsiteltävässä selonteossa sen kunnostamiseen osoitetaan rahoitusta mutta ottaen huomioon väylän liikennemäärät tien kunto ja onnettomuusherkkyys tarvitaan koko turkupori väylän peruskorjaamiseen lisämäärärahoja

tämä hyödyttäisi valtiota arvokkaana kokemuksena lounaissuomalaisia turvallisempana liikenteenä ja koko suomen elinkeinoelämää tehokkaampana infrastruktuurina

olenkin kiitollinen siitä että rauman sataman kauan kaipaama meriväylän syvennys on nähty koko suomen kilpailukykyä lisäävänä tekijänä ja sille on osoitettu määräraha

liikennepoliittinen selonteko onkin monilta osin kannatettava ja se tulee kehittämään infrastruktuuriamme oikeaan suuntaan niin kansalaisten elinkeinoelämän kuin ympäristön näkökulmasta

arvoisa puhemies

perusosaa on toki toimeentulotukilain voimaantulon jälkeen korotettu vuosittain kansaneläkeindeksin korotusta vastaavasti mutta laissa säädettyä toimeentulotuen perusosan määrää ei ole kuitenkaan muutettu vastaamaan indeksillä korotettua tuen määrää

kuten jo tässä aikaisemmin totesin olen itse tehnyt toimeentulotukityötä seitsemän vuoden ajan ja nähnyt sen todellisuuden jossa nämä ihmiset elävät

minulla ei siis ole tarvetta puhua asiasta sen vuoksi että se tuntuu tämänpäiväisenkin keskustelun pohjalta olevan tällä hetkellä jokaiselle poliitikolle mieluinen aihe

keskustelussa toimeentulotuen saajat ovat ihmetelleet miten näillä etuuksilla voi tulla toimeen tilanteessa jossa kaikki elämiskulut vain nousevat

toimeentulotuen jääminen jälkeen yleisestä tulokehityksestä on omalta osaltaan lisännyt suhteellisen köyhyysrajan alapuolelle jäävien henkilöiden ja lapsiperheiden määrää

vaikka oikea askel tehdäänkin perusosan korotuksen ja erityisen yksinhuoltajalisän suhteen on rehellisyyden nimissä todettava että nämä muutokset eivät kuitenkaan poista maastamme köyhyyttä

tällöin voimme myös päästä siihen perusajatukseen että toimeentulotuki on hakijan taloustilanteessa aina poikkeus ja tuen tarve on lyhytaikaista

on tärkeää että tämän päätöksen vaikutuksia seurataan tarkkaan jotta voidaan arvioida onko kaikkein heikoimmassa asemassa olevia voitu auttaa näillä toimenpiteillä

arvoisa puhemies

pidän hallituksen lakiesitystä ja sen siiveterveysvaliokunnan mietintö

myös keskustelu on

on aivan totta että nyt tässä viimeisimmässä esityksessä on tehty lievennyksiä alkuperäiseen säästötavoitteeseen

myöskin kustannusten nousu kohdistuu edelleen paljon sairastaviin koska lääkekaton ylityksen jälkeen tämä lääkekohtainen omavastuu voi nousta paljon sairastaville suureksikin ainakin heille jotka käyttävät useampia lääkkeitä

valinta olisi siis voitu tehdä niin että olisi nostettu alkuomavastuuta jolloin se olisi tasaisemmin jakautunut kaikille lääkkeiden käyttäjille eikä olisi kohdistunut niihin jotka jo nykyisellään paljon lääkkeitä tarvitsevat mutta nyt siis tehtiin tällainen valinta että haluttiin nimenomaan kohdistaa nyt ne säästöt paljon sairastaviin

olisin edustaja eestilän tavoin halunnut kysyä taidetoimikuntien määrästä ja toimikuntien tulevaisuudesta ja päätöksestä vielä ehkä uudelleen harkita näiden määrää

pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset sosiaalityöntekijät kokevat työnsä raskaammaksi kuin muut kollegansa ja tuloshan ei ole yhtään yllättävä sillä myös työn määrä on huomattavasti suurempi kuin heidän pohjoismaisilla kollegoillaan

no kuten täällä on useassa puheenvuorossa todettu niin ei yksistään se että lääkkeiden osalta jokaisella nousee tämä itse maksettava osuus mutta kun samanaikaisesti matkakorvausten omavastuuosuus nousee asiakasmaksuihin tulee korotuksia niin erityisesti nyt ne henkilöt jotka paljon tarvitsevat julkisia palveluita jotka asuvat esimerkiksi hajaseutualueella ja jotka sairastavat paljon joutuvat kyllä ihan kohtuuttomiin tilanteisiin näiden nostojen seurauksena

saammeko jatkossa opetusministeri lisää koulutuspaikkoja sosiaalityöntekijöille

ymmärrän sen että tässäkin tehtiin nopeasti suunnanmuutos mutta kyllä on jotenkin hirvittävän surullista valiokunnassa tällä hetkellä että esitys toisensa jälkeen tulee siellä niin että sekä ministeriöitten virkamiehet kuin asiantuntijatkin toteavat että tässä ei ole tehty oikeastaan lainkaan vaikutusten arviointeja

tämänkin esityksen osalta kun kysyttiin että no mitenkäs tätä sitten pohdittiin että nämä kasaantuvat nyt paljon sairastaville niin muutokset tehtiin niin nopeasti että vaikutusten arviointia ei sitten oikeastaan enää ehditty tekemään

ja kuten olen sanonut minä en halua nähdä en halunnut nähdä aikaisemminkaan mutta en nytkään halua nähdä niitä rollaattorilla sosiaalitoimistoon tulevia vanhuksia ja ikäihmisiä jotka tulevat hakemaan apua että voivat ostaa lääkkeensä jos sitten sinne löytävät

ministeri vapaavuori täällä onneksi aikaisemminkin jo vakuutti teollisuuspoliittisen ohjelman tulosta

oikeastaan haluaisinkin kiinnittää huomiota siihen että huolehditaan että jokaiseen typiin tulee kela mukaan mutta myös terveysalan ammattilaiset tulee saada näihin typeihin

köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on yksi hallitusohjelman painotuksista ja se on myös kirjattu ensi vuoden talousarvion tavoitteeksi

haluaisin kysyä ministeri ihalaiselta

tuskin typ jokaiseen kuntaan tulee mutta toivottavasti verkko on laajempi kuin maakuntien keskuskuntien mukainen

tutkimuksen mukaan lapset siis liittävät köyhyyteen mutta myös rikkauteen sosiaalista stigmaa jonka voidaan ajatella uhkaavan lasten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sulkevan lapsia sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen ulkopuolelle

ministereitä ja hallitusta pitää kiittää siitä että maan ollessa taantumassa ja taloudellisesti tiukilla on siitä huolimatta tehty monia oikeudenmukaisuutta tukevia ja eriarvoisuutta vähentäviä päätöksiä

toinen tärkeä asia on asumistuen tarkastusjakson pidentäminen